voi vain toivoa että nämä neuvottelut johtavat lopputulokseen jossa ykköstavoitteena voisi toivoa olevan se että koko lapsilisäpäätös peruttaisiin

lakia sovelletaan myös työkyvyttömyyseläkkeenä myönnettyihin takuueläkkeisiin

tällä hetkellä sitä viestiä odotetaan pelonsekaisin tuntein tilanteessa missä pitäisi olla täyttä päätä käynnissä palvelujärjestelmien kehittämistyö

niitä vaihtoehtoja kyllä on

keskustan edustajat perussuomalaisten aloitteesta asiallisesti asiaa tänään kysyivät ja me saimme pitkän litanian liirumlaarumeita siitä mitä kaikkea muuta tapahtuu

meillä on alueita joilla on päästy eteenpäin mutta kiitos sen että tämä hallitus hallitusohjelmaan tällaisen kuntarakenneuudistuksen kirjoitti siitähän seurasi että voi jopa kysyä pitääkö hallituksen pitääkö ministerin noudattaa olemassa olevaa lakia kun kunnathan antoivat elokuun loppuun mennessä oman selvityksensä lain velvoittaman selvityksen siitä miten sosiaali ja terveyspalvelut järjestetään

lapsilisään tehtävä säästö ei vaikuta lainkaan kaikkein pienituloisimpien perheiden taloustilanteeseen

lapsilisän pieneneminen lisää vastaavasti perheen toimeentulotuen määrää

määräaikainen laki on laajentanut mahdollisuuksia eläkkeen lepäämään jättämiseen koska pysyvän lain mukaan oikeus on ollut vain kansaneläkelain mukaista työkyvyttömyyseläkettä saavilla

en minä osaa tätä mitenkään muuten lukea nimittäin toisinpäin luettunahan tämä tarkoittaisi sitä että teillä on kyllä tällainen mahdollisuus mutta älkää missään tapauksessa menkö sitä toimeentulotukea hakemaan

monella alueella tällä hetkellä palvelujen tuotannon järjestämisen kehittämistyö on täysin seis kun odotetaan

eli kyllä tässä minusta pääministeri lähettää osalle lapsiperheitä terveisiä

ohjelman sanat ja teot eivät kohtaa

valiokunta pitää perusteltuna määräaikaisen lain voimassaolon jatkamista koska se edistää jo eläkkeellä olevien samoin kuin kuntoutustuen saajien mahdollisuutta työntekoon

lisäksi määräaikaisen lain jatkamisella saadaan säädösten toimivuudesta ja lain työllistymisvaikutuksista kokemuksia joiden perusteella voidaan arvioida pysyvän lainsäädännön sisältöä

se on se että hallitus on päättänyt siirtää raha automaattiyhdistyksen tuotosta osan yleiskatteeseen tilanteessa jossa meidän yksi ykköstavoitteitamme eduskunnassa on ollut vuosikaudet se että pelimonopolimme asemat säilyvät

valiokunta pitää tärkeänä että määräaikaisen lain voimassaoloaikana selvitetään ja arvioidaan mahdollisuudet palkkatulon ja työkyvyttömyyseläkkeen nykyistä joustavampaan yhteensovittamiseen esimerkiksi lineaarisesti siten että etuuden suuruus riippuu työtulojen määrästä eikä se määrätyllä ansiotasolla muodostu nykyisellä tavalla työllistymisen esteeksi

nyt ollaan erittäin heikoilla jäillä arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

kaikissa tilanteissa vaikka meillä olisi millaiset vaikuttavuuden arvioinnit aivan keskeistä on se että tämän lakiluonnoksen tämän hallituksen esityksen pohjalta alueilla tehdään se valmistelutyö joka tuo sisällön tälle laille

toisekseen valmistelun varrella on ollut aavistuksenomaisia hankaluuksia muun muassa siksi että itsellenikin on valjennut ihan viime viikkojenkin aikana miten niinkin keskeinen sana kuin integraatio ymmärretään eri puolueissa eri tavalla ja tämänkin päivän keskustelu on osoittanut että sana järjestämisvastuu ymmärretään eri tavalla keskeisten käsitteitten kanssa on ongelmia

kolmantena käsitteenä jota on tässäkin keskustelussa pyöritetty on valinnanvapaus

no siinä ei liene epäselvää tai enhän minä nyt tästäkään kohdasta tiedä onko siitä erilainen näkemys

arvoisa herra puhemies

tässä on kyse sote uudistuksesta jossa pyritään turvaamaan sääriä myöten asuminen

leikataan universaalia etuutta leikataan etuutta jossa järjestelmässä ovat kaikki mukana kaikki suomalaiset lapsiperheet tulotasosta riippumatta

kyllä siitä on valinnanvapaus kaukana lukuun ottamatta muutamia tiiviitä asuinalueita

hallitus on tehnyt arvovalinnan tavalla jota ei voi kuin ihmetellä tilanteessa jossa ei ole mitään epäselvää siitä kuinka monta miljardia euroa otetaan tänä vuonna velkaa

meillä on olemassa parlamentaarinen valmistelu koko sote rahoituksen uudistamisen osalta ja ainakin itse toivon että tuo parlamentaarinen valmistelu saa niin paljon aikaiseksi että seuraava hallitus pystyy ohjelmaansa kirjaamaan miten loppujen lopuksi tässä maassa sote rahat kulkevatkaan

näissä tilanteissa missä on todellinen päätöksenteon hetki on arvoilla merkitystä on valinnoilla merkitystä siinä miten ratkaisuja tehdään

tämä lapsilisien leikkaus on tähän mennessä eduskuntaan tulleista esityksistä se pöljistä pöljin

tämän sanon tilanteessa jossa samalle viivalle pääsee lasten kotihoidon tuen pakkokiintiöinti mutta tuota esitystähän ei eduskunnassa ole vielä näkynyt

valistunut arvaukseni miksei ole näkynyt on että se periaatepäätös jolla pakkokiintiöidään isälle ja äidille kotihoidon tuki on niin hankala toteuttaa että on ollut valmistelussa hieman ongelmia

vuosien työ on etapillaan meillä on valiokunnan mietintö ja ollaan eduskunnan täysistunnon ensimmäisessä käsittelyssä

mutta lapsilisien leikkausesitys tänne on saatu esitys joka on toteutettu tavalla joka osaltaan osoittaa miten pöljästä asiasta miten pöljästä esityksestä on kysymys

aivan kuten täällä edustaja virtanen totesi tämän lainvalmistelun kalkkiviivoilla valitettavasti vastuuhenkilö joka oli vuosia tätä lakia eteenpäin vienyt siirtyi toisiin tehtäviin jos nyt näin voi sanoa ja se näkyy tämän lain lopputuloksessa samoin kuin näkyy se että laki on parempi pykälinä ja varsinkin lain perusteluina kuin sitten käytäntö tulee olemaan

ihan oma lukunsa on tämä verokompensaation malli malli joka ensinnäkin säädetään määräaikaisena kolmeksi vuodeksi

budjettikuri kehyspäätökset ovat merkinneet sitä että hyvät tavoitteet jäävät todennäköisesti sanahelinäksi

on välttämätöntä että sosiaalihuollossa painopistettä muutetaan ennalta ehkäisevään työhön

ennalta ehkäisevät palvelut ovat aina edullisempia kuin ne tilanteet joissa joudutaan sitten jo jotakin tapahtunutta korjaamaan

ja sitten se onnettomin tässä verovähennysmallissa on se sattumanvaraisuus tilanteessa jossa samallakin tulotasolla olevalla perheellä se miten tämä verovähennys kohdentuu on täysin riippuvainen siitä mitkä ovat isän ja äidin vanhempien tulot

se että tällä tavoitellaan eri väestö ja ikäryhmien palvelutarpeen parantamista ja se että ylipäätänsä palveluihin on mahdollisuus silloin kun sosiaalihuollon palveluja tarvitaan ovat kannatettavia tavoitteita

mikäli ne kuukausitulot ovat suunnilleen samansuuruiset on kompensaatio erisuuruinen kuin jos toisella puolisolla on merkittävästikin isompi tulotaso kuin toisella

me olemme todella huolissamme siitä että tämä laki jää kirjaimeksi liian monessa tilanteessa kun riittävät resurssit puuttuvat

kyllä tässä mielikuvitusta on tarvittu kun tällainen verokompensaatiomalli on luotu tilanteessa jossa kyse on ollut siitä että on yritetty paikata jotakin mitä on ensin tehty tavalla joka on jokseenkin käsittämätön

toisekseen erityisesti on nostettu valiokunnan mietinnössä ja myös meidän vastalauseessamme esiin lapset ja lapsiperheiden näkökulma

tässähän laki lähtee siitä että lapsiperheet voivat saada apua jo aiemmin varhaisen puuttumisen kautta ennen kuin esimerkiksi lapsi joutuu lastensuojelutoimenpiteiden piiriin

arvoisa herra puhemies

keskustan eduskuntaryhmä tulee tekemään toisen käsittelyn yhteydessä ensinnäkin hylkyesityksen ja tulemme tekemään kaiken sen mitä eduskunta pystyy tämän lain käsittelyn yhteydessä tekemään jotta tämä lapsilisäpäätös voitaisiin vielä perua

tämä on niitä konkreettisia asioita joihin pitäisi löytyä resursseja

suomeksi sanottuna kotipalvelut ovat niitä joita lapsiperheille pitäisi ja pitää pystyä kohdentamaan nykyistä paremmin

käytännössähän meillä on tapahtunut niin että hyvätkin kunnat ovat lopettaneet talouspaineessaan lapsiperheille kohdennetut kotipalvelut

kolmantena asiana nostan esiin sen että me olisimme odottaneet että lastensuojeluun olisi panostettu tässä kohdassa ne niukat resurssit ja meidän odotuksissamme oli että lastensuojelutyöntekijöiden osalta heidän työpainettaan olisi saatu vähennettyä

on harva asia jossa keskusta ja keskustan kansanedustaja esittää joitakin rajoja tai jotakin sellaista jolla määritellään enimmäiskokoja

keskustelu kuntien valtionosuuslainsäädännön muuttamisesta tilanteessa jossa verotulotasausjärjestelmästä ollaan poistamassa kiinteistöveroa on kyllä mielenkiintoinen keskustelu

edustaja lindtman oikein kunnostautui kaikkien niiden tekijöiden listaajana joilla yritettiin löytää hienoa selitystä tälle sinänsä loistavalle idealle joidenkin mielestä loistavalle idealle

viimeisenä asiana tässä puheenvuorossa otan esille sen että keskustan näkemyksen mukaan omaishoidon tilanne ei parane sosiaalihuoltolaissa riittävällä tavalla

täällä ei kuitenkaan kukaan vielä ole sanonut ääneen sitä miltä tämä muutos todennäköisimmin näyttää tai millainen todennäköisimmin tämä päätös jolla tämä muutos syntyy on

esitämme hallitukselle jälleen kerran että omaishoidon tuen kriteerit valmisteltaisiin vielä tälle eduskunnalle ja tuen maksatus siirrettäisiin kelan vastuulle

kaikki eteni niin kauan hyvin kunnes valkeni että tuo loistava idea jolla oli tavoitteena kurmoittaa keskustalaisia kuntia kohdentuikin niin että on monta monta umpikeskustalaista kuntaa jotka tämän muutoksen jälkeen saavatkin yksi kaksi yllättäin lisää rahaa kun niiden kiinteistöjen muodostus esimerkiksi sitä kautta että kunnissa sattuu olemaan järviä ja paljon rantoja ovat senkaltaisia että kiinteistöverot karttuvatkin paremmin kuin noilla oletuksilla joilla tätä lakia säätämässä oltiin

tämä on esimerkki lainsäädännöstä jota ei pitäisi koskaan tehdä

jos on tarkoitus muuttaa kuntien ja valtion välistä rahanjakoa tehtäköön se sitten niin että siinä on joku järki ja joku logiikka

erkki virtanen omassa lähinnä ruumiinvalvojaispuheenvuoron sävyn saaneessa puheenvuorossaan kaipasivat tänne ministeri sinnemäkeä vastaamaan hallituksen puolesta käsittelyssämme olevaan lainsäädäntöön

olen nyt tunnin kuunnellut näitä vasemmisto opposition puheita siitä kuinka asiat ovat huonolla tolalla ja se ja se asia jää vielä tekemättä ja korjaamatta

mustajärvelle joka on jo lähtenyt salista voitte välittää tämän kysymyksen mihin muuhun te olisitte ministeriä tarvinneet kuin henkilöön menevään moittimiseen

olen tämän tunnin ajan kuunnellut keskustelua jossa on kerrottu mitä kaikkia epäkohtia tässä on

miksi

käydyn keskustelun jälkeen tähän yhytän välikysymyskeskustelun viime viikon tiistailta mukaan ollaan tekemässä kahta sosiaalipolitiikan kannalta erittäin arveluttavaa asiaa

en kuulu siihen puolueeseen jolla on korvat joten aika ajoin voi olla vaikeuksia saada kiinni siitä puhutusta mistä puhutaan mutta olen tämän viimeisen tunnin aikana kerta toisensa ja puhuja toisensa jälkeen kuullut miten epäoikeudenmukainen ja huono esitys tämä on

saivarrellaan nyt sitten edustaja zyskowicz ihan niin kuin halutaan mutta suorat lainaukset kertovat mitä kokoomuslainen pääministeri täällä sanoi

ensinnäkin meillä on ollut periaate että meidän ensisijaisten etuuksiemme taso sosiaaliturvassa on sellainen että viimesijaiseksi tarkoitettua etuutta toimeentulotukea ei tarvita

tässä esityksessä on vasemmistoliiton ja sosialidemokraattien vastalauseenkin mukaisesti kaksi asiaa jotka heikentävät työttömien nykyistä tilannetta

käsittelyssämme on laki jolla ohjataan työeläkeyhtiöiden hallintoa ohjataan hallintoa aikana jolloin on paine purkaa lainsäädäntöä ja painetta purkaa byrokratiaa sitä ollaan lisäämässä

siitä ei aina ole pystytty pitämään kiinni mutta nyt hallituksen vastauksessa pääministerin suulla vaikkei nyt sanota sitten tervemenoa toimeentulotukiluukulle sanotaan kuitenkin ääneen että tällainen mahdollisuus säilyttää tulotaso ennallaan on olemassa niillä jotka ovat oikeutettuja toimeentulotukeen sen jälkeen kun lapsilisiä on leikattu

ja toinen muutos ja heikennys nykyiseen on se että niin sanotun lisäpäiväoikeuden ikärajaa korotetaan

miksi näin

siksi että viimeisten vuosien aikana työeläkejärjestelmän piirissä on tapahtunut yksittäisiä asioita jotka ovat aikaansaaneet paineen valmistella lainsäädäntöä lainsäädäntöä jonka perusteluissa esimerkiksi todetaan että hallintojärjestelmän tulisi kattaa yleiset hyvän hallinnon periaatteet ja hallintojärjestelmän tulee olla riittävä työeläkevakuutusyhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden

jos täällä on muita arvoisat edustajat mielelläni otan palautteen vastaan

en kiistä sitä etteikö työttömyysturvan tasokorotus olisi aiheellinen tai moneen kertaan puhuttu työmarkkinatuen tarveharkinta puolisoiden osalta

on aivan pöljää että lapsilisäleikkausta ylipäätänsä ollaan esittämässä niin kuin olen useamman kerran tänäänkin jo sanonut mutta on yhtä arveluttavaa että lähdetään verotuksen kautta etsimään kompensaatiota jonkun sosiaaliturvaetuuden menetykselle

en unohda sitä lausetta jonka eduskunnan perustuslakivaliokunta jo useita vuosia sitten totesi työmarkkinatuen tarveharkintaa käsitellessämme

arvoisa rouva puhemies

jos ottaa vain yhden lauseen irti täältä tilanteessa jossa lainsäätäjä joutuu saa tai pääsee muuttamaan työeläkeyhtiöitten hallintoon liittyvää lainsäädäntöä jossa todetaan että hyvän hallinnon periaatteet pitää ottaa täytäntöön niin jääpä nyt vain kysymään että mistähän tässä mahtaa ollakaan kysymys

me hyvinvointiyhteiskunta nimeltä suomi olemme muuten aivan fundamenteissa kysymyksissä ja toivon että jos ja kun näitten säästöjen tiellä joudutaan jatkamaan sosiaalipolitiikkakin olisi mukana silloin kun näitä ratkaisuja tehdään

se oli taitavasti muotoiltu

edustaja kiljunen viime vaalikaudella laadittu omaishoidon kehittämisohjelma on hyllyssä mutta ei pölyttyneenä vaan esiin kaivettuna ja otettu sieltä hyllystä poiskin

mutta meillä on kuitenkin käsittelyssämme laki josta olen itse listannut kymmenen kohtaa jotka parantavat nykytilannetta työttömien osalta

yksi eläkejärjestelmämme keskiössä oleva asia on se että me kaikki toimijat niin toimijat työeläkeyhtiöissä valmistelussa mukana olevat työmarkkinajärjestöt kuin myös me poliitikot pyrimme siihen että suomalainen eläkejärjestelmä on uskottava ja luotettava

olen ollut itse täällä talossa niin pitkään että muistan kun näistä työssäoloehdoista on väännetty suuntaan jos toiseen

vapaapäivien lisääminen ja sitten se että niiden aikainen omaishoitoa korvaava hoito se sijaishoito olisi järjestetty nämähän ovat niitä kipukohtia siinä voiko oikeasti omaishoitaja pitää vapaapäivänsä

arvoisa herra puhemies

edustaja louhelaisen kanssa voidaan varmaankin käydä tätä keskustelua päijät hämeen tilanteesta ihan kotopitäjän valtuustossakin mutta toteanpahan nyt näin eduskunnan pöytäkirjoihinkin että voi kunpa tulisi sellainen päivä että päijät häme nimiseltä alueelta löytyisi jossakin asiassa joskus yhteistä tahtoa

miten kyetään lisäämään yhdenvertaisuutta nykytilanteeseen verrattuna

annan peruspalveluministerille armoa valmistelun osalta sikäli että on kohtuutonta tietysti ihan jokaista nippeliä ja yksityiskohtaa tämän kotihoidon tuen tulevaisuuden osalta vaatia mutta kun tietää valmisteluprosessin jolla tätä on tehty ja erittäin suuret miljardiluokan asiat ovat esimerkiksi kuntapalveluiden osalta auki niin sitten tämä kotihoidon tuki on kuitenkin viety niin paljon pitkälle että kyllä tästä pystyy lukemaan mitä tässä ollaan tekemässä

eli tarkastelujakso joka helpottaa pätkätöitä tekevien asemaa on myönteinen asia

ja kun täällä edustamanne järjestön sateenvarjoa kädessänne piditte niin minusta on todella tärkeää se että järjestö on mukana koska silloin se käytännön kokemus saadaan

uskottavuus ja luotettavuus se on meidän kaikkien vastuulla ja se on erityisesti niiden vastuulla jotka esimerkiksi ovat niin sanotusti näitten rahojen päällä

mutta sitten arvoisa herra puhemies tässä on viime viikkojen ja kuukausien aikana kokenut ihan riittävästi sellaista keskustelua ja mielipiteitä tämän sote uudistuksen tiimoilta että sitä keskustelua on käyty jossakin ihan muualla kuin siellä missä sitä pitäisi käydä eli suomeksi tämä lause

tämä on positiivinen asia lapsiperheiden kannalta samoin kuin se että päivähoitomaksua lakia uudistetaan niin että maksetaan vain siitä mitä käytetään

summa ja ne rahat jotka tässä koko kuviossa pyörivät ovat siksi suuria että siinä menee helposti nollat merkitsevät nollat sekaisin mutta sitä suuremmalla syyllä uskottavuus ja luotettavuus voi olla hyvinkin pienten yksityiskohtien takana

mutta hallituksen logiikka kun lähtee siitä että kotihoidon tuelta siirrytään joustavalle hoitorahalle niin toivottavasti olemme eduskunnassa joka saa arvion siitä miten tämä joustava hoitoraha on toteutunut

on ollut mielenkiintoisia kannanottoja sen parlamentaarisen ohjausryhmän ulkopuolella siitä mitä laki siinä vaiheessa lakiluonnos pitää sisällään ja ennen kaikkea siitä mitä siihen joku kenties olisi halunnut

nimittäin minun arvaukseni on että nykyisessä työelämässä olevat isät ja äidit siirtyvät joustavalle hoitorahalle siksi ajaksi kun he voivat hoitaa joustavalla tavalla niitä lapsia eikä niinpäin kuin hallitus nyt yrittää väittää että kotihoidon tuelta joustavalle hoitorahalle siirrytään

eikä vähäisimpänä voi pitää sitä eduskunnan muutosta jos ja kun tämä laki nyt tästä läpi menee joka liittyy yrittäjien puolisoiden työttömyysturvaan joka jatkossa tulee mahdolliseksi ja maksuun

käsittelyssä on laki jota välttämättä ei edes tarvittaisi jos tuo tavallisten ihmisten ja ehkä osan meistä poliitikoistakin luottamus järjestelmään olisi vahvemmalla tasolla kuin se tänä päivänä on

sitten kolmas asia

nyt jos koskaan on se paikka missä pitäisi julkisesti tai minun mielestäni pitää keskustella ja avata asioita koska tämä on lähetekeskustelu jonka kautta valiokunnat osaavat esimerkiksi asiantuntijoita kutsua koolle

hoitajamitoitus

se on periaatteellisestikin erittäin iso asia

jos tuli vähän kokoomusta moitittua niin nyt pitää kannustaa

arvoisa herra puhemies